laajemmin asia nousi esille muutama vuosi sitten niin sanotun porvoon tapauksen yhteydessä kun tekijä ehti olla vapaana vain puoli vuotta ennen uusia henkirikoksia

tämän jälkeen lakia ja käytäntöä muutettiinkin ja sen jälkeen oikeuspsykiatrit ovat arvioineet aina elinkautisvankien väkivaltariskin kun vangin on määrä päästä ehdonalaiseen vapauteen

mutta ehkä se dramaattisin muutos on sitten yksityisteiden valtionavuissa mitä on minun mielestäni hivenen vaikea ymmärtää

nykykäytännön mukaan arvioita tehdään koko tuomionsa istuneille sekä elinkautisesta vankeusrangaistuksesta vapautuville mutta esimerkiksi taposta tuomitut vapautuvat yleensä määräajassa suoritettuaan tietyn osan tuomiostaan ilman vaarallisuusarvion tekoa

vaarallisuusarvio on oikeuspsykiatrinen tutkimus jossa arvioidaan vangin todennäköisyyttä syyllistyä uudelleen väkivaltarikoksiin

arvoisa puhemies

suomalaisesta ruuasta on tänään puhuttu omasta ruuantuotannosta

eli puhutaan pienestä rahallisesta säästöstä jolla oikeasti saadaan valtavasti aikaan

arvion laatimiseen osallistuu myös kliininen psykologi sosiaalityöntekijä joukko hoitajia jotka seuraavat vangin käyttäytymistä hoitojakson aikana

tänään on puhuttu siitä minkälaisia haasteita meillä maataloudella on ja minkälaisia pieniä kädenojennuksia eun ja venäjän välisten pakotteiden myötä suomeen on saatu mutta rehellistä on myöntää se että ne eivät toki paikkaa kaikkea sitä mitä lisähaasteita ne ovat meidän ruuantuotantoketjullemme kaiken kaikkiaan tuoneet ja ihan sinne alkutuotantoon asti

sehän on raha joka menee yksityistiehoitokunnille jotka tekevät hyvin paljon vielä talkootyötä sen päälle ja sen takia on hivenen vaikea ymmärtää tätä ja sitä onko tämän tyyppinen säästö oikea

suomalainen ruoka on huoltovarmuuskysymys

on aihetta kysyä olisiko laajalla vaarallisuusarvioinnilla voitu estää tämän rikollisen vapautuminen ja toisaalta tämä uusi rikos

on tärkeää että me nyt vahvistamme tuoteselosteita

arvoisa puhemies

tässä keskustelussa on hyvällä tavalla käyty läpi sivistyksen kenttää oikeastaan laidasta laitaan tuota kasvun ja oppimisen ketjua

ne uudistettiin juuri näinä päivinä niin että paketeista saadaan enempi tietoa avoimemmin tietoa mutta ruuan alkuperämerkinnät eivät vieläkään tulleet pakollisiksi siinä laajuudessa mitä itse olen ajanut

me olemme puhuneet paljon perusopetuksesta ja siitä millä tavalla perusopetusta ja peruskoulua pitää uudistaa mutta halusin aivan tähän loppuun nostaa esille vielä tuon esiopetuksen

eli minun mielestäni vähintä olisi se että pääraaka aineet on sitten kyse maidosta viljasta lihasta kalasta pitäisi tuotteissa lukea

nyt kun liikennepoliittista selontekoa tehdään niin itse toivoisin että yhdeksi tällaiseksi omaksi hankkeeksi kehä kolmosen ja valtatiehankkeiden ja moottoritiehankkeiden ja pääratahankkeiden rinnalle otettaisiin nämä pienemmät valtion tiet

julkisuudessa on myös todettu edelleen että vankiloista vapautuu tällä hetkellä sellaisia vankeja joille olisi syytä tehdä laaja vaarallisuusarviointi ja myös vankeja joita ei ammattilaisten eikä myöskään vanginvartijoiden jotka ovat osana tässä vankien arjessa pitkään mukaan tulisi päästää vapaaksi

olen joskus sitä miettinyt että kyllä ruokapakettiin mahtuisi muihinkin ruoka aineisiin perään kirjaimet esimerkiksi fi jos se on suomalaista taikka muiden maiden kansallisuustunnukset sen mukaan mistä nämä ainesosat ruokaan tulevat

en mene tietulleihin ja ministerin esittämiin satelliittiseurantoihin sen syvemmin muuta kuin totean että itse en missään tapauksessa suomeen ole kannattamassa tietulleja ja vielä vähemmän kalliita satelliittiseurantoja

on enemmän kuin aiheellista laajentaa siis vaarallisuusarvioiden tekeminen koskemaan kaikkia väkivaltarikostyyppejä jotka eivät kuitenkaan ole johtaneet elinkautiseen vankeuteen tai joissa koko tuomiota ei vanki joudu suorittamaan

onneksi tässä tuoteselosteuudistuksessa nyt näitä e koodimerkintöjä muutettiin niin että esimerkiksi aspartaami pitää kertoa avoimesti sanalla aspartaami eikä pelkästään tuon e koodin kautta

siellä on todennäköisesti jonkin verran maahanmuuttajataustaisia lapsia joille tuosta esiopetuksesta olisi erittäin paljon hyötyä ja sitten siellä on sellaisten perheiden lapsia jotka ovat ehkä syrjäytyneet jollain tavalla tästä yhteiskunnasta

meillä on jo keino jolla voimme ohjata liikennettä ja kerätä kilometrien mukaan rahaa ja se on polttoaineverotus ja siihen suuntaan verotusta pitää ohjatakin

puhemies

siellä on toki niitäkin perheitä joiden lapset varmasti esimerkiksi liian pitkän matkan tai jonkin muun syyn takia jäävät pois

eli vähempi omistamisesta enempi kuluttamisesta

nykyisin tilanne on se että helsingin hovioikeus pyytää vaarallisuuden arvioimista silloin kun koko rangaistusaikaa vankilassa suorittamaan määrätty henkilö on suorittanut rangaistuksestaan viisi kuudesosaa ja anoo ehdonalaiseen vapauteen pääsemistä

vaarallisuusarvion tarkoituksena on siis selvittää onko rikoksentekijää hänen rikoksistaan ilmenevien seikkojen ja muun hänen henkilöstään saadun selvityksen perusteella ilmeisesti pidettävä erittäin vaarallisena toisen hengelle tai terveydelle

koko rangaistustaan suorittavien vankien vaarallisuusarviot on tehty psykiatrisen vankisairaalan kahdessa yksikössä turussa ja vantaalla

tämä näkyy siinä että kaupoissa siinä tavallisessa lähikaupassa on yhä enempi saatavana hyvää puhdasta suomalaista ruokaa sitten sen rinnalla totta kai lähiruokaa luomuruokaa ja näin poispäin

tutkimusjakso kestää enintään kuukauden ja tutkimuksiin osallistuvat psykiatrian erikoislääkäri psykologi ja tarpeen mukaan siis muuta henkilökuntaa

me voimme laittaa määrityksiä esimerkiksi koulujen taikka laitosten ruokailujen suhteen ruuan tuoreudesta leivän leivonta ajankohdista kuljetuksen määristä sen aiheuttamista päästöistä ja niin poispäin ja sitten ekstrana saadaan sitä paikallista työllisyyttä

tuorein tapaus on tuuli tytön murhaajan vapauttaminen

vaikka sitä ei suoranaisesti voisikaan laittaa sinne omaksi kriteeriksi tai ei voi laittaa omaksi kilpailutuskriteeriksi se on ekstra joka sieltä tulee

esimerkiksi omalla kotialueellani valio työllistää merkittävällä tavalla ihmisiä

ketju on erittäin vahva ja tulee sinne tavallisiin maatiloihin

opetus ja sivistyspuolen ja kulttuuripuolen asioita kun käsittelemme niin kyllä kiitosta täytyy antaa siitä että nyt vakavasti on otettu koulujen työrauhaongelmat

silloin on kohtuullisen erikoista että esimerkiksi meidän alueellamme kilpailutuksissa on päädytty siihen että kuljetetaan sinänsä hyvää suomalaista maitoa mutta se tuodaan porista sille alueelle missä valio ja valion maitotilat työllistävät tuhansia ihmisiä

vaikka tämä niin sanottu koulurauhapaketti pientä työtä vaati maaliin saattamiseksi niin täytyy olla tyytyväinen että nyt kouluihin annetaan opettajille rehtoreille mahdollisuuksia pitää sitä työrauhaa

kun nämä tuotemerkinnät ruuan alkuperämerkinnät saadaan kohdalleen niin oman kodin valinnatkin ovat mahdollisia

mies tuomittiin törkeästä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä

ja nyt jälleen kymmenen vuotta myöhemmin mies pääsee ehdonalaiseen vapauteen hovioikeuden päätöksellä

entisenä opettajana kyllä hyvin muistan ja tiedän sen että itse asiassa lapset ja nuoret arvostavat sitä että luokassa säilyisi työrauha ja oikeus opiskella ja kuunnella

aika usein kun oppilaat antoivat palautetta meille opettajille ne niin sanotut tiukat opettajat pärjäsivät loppupeleissä aika hyvin niissä arvioinneissa ja ne joiden tunneilla ei ollut kuria taikka oli hyvinkin rentoa menoa eivät yleensä niin hyviä arvosanoja oppilailta saaneet

luonnon kalakannat ovat sellainen asia joka on minun sydäntäni lähellä

en itse ole kannattamassa koskiensuojelulain avaamista

minun mielestäni meidän tulee mieluumminkin edetä siihen suuntaan että kalateitä rakennetaan kaikkiin nykyisiin valjastettuihin koskiin

tästä huolimatta hovioikeuden mukaan rangaistuksen pitkä kesto puoltaa vapauttamista eikä hänen vankeusaikanaan tekemiä rikoksia voi pitää painavana esteenä vapauttamiselle

arvostan sitä että nyt annetaan opettajille oikeus pitää työrauhaa kouluissa ja sen pitää olla oi keus jo sen takia että jokaisella oppilaalla olisi mahdollisuus opiskella mutta myös sen takia että opettajilla olisi oikeus opettaa

hovioikeuden mukaan hakijan selviytymistä vankilan ulkopuolella tukee hänen sosiaalinen verkostonsa ja myös se että hän on vankeusaikana opiskellut

en ymmärrä esimerkiksi sitä että museovirasto on ollut estämässä tiettyjen vanhojen voimaloiden purkamista jos tavoitteena on se että voitaisiin päästä historiallisesti vielä oikeampaan tilanteeseen eli siihen kun lohet siellä pystyivät nousemaan

toisena asiana pidän myönteisenä sitä että viimeisenä etuutena opintotuki sidotaan nyt indeksiin

hovioikeus myös totesi että hakija ei käytä alkoholia eikä hänellä ole päihteidenkäyttöhistoriaa

vaikka taloudellinen aika on haastava niin minun mielestäni on hyvä tehdä päätös siitä että opintotuki muiden lapsilisien ja näiden tapaan sidotaan indeksiin seuraamaan kustannusten nousua vaikka sitten ehkä seuraava hallitus voi vielä olla sellaisessa tilanteessa että pohditaan miten näiden indeksien kanssa pystytään etenemään

tämäkin puolsi hovioikeuden mukaan miehen vapauttamista

arvoisa puhemies

pidän ensiarvoisen tärkeänä sitä että me teemme määrätietoisesti työtä sen eteen että meidän luonnon kalakantamme ovat ne sitten järvissä merissä tai joissamme vahvistuvat

osa indekseistähän on tällä hetkellä jäädytettyinä

toivon myös opintotukeen rakenteellista uudistusta vielä rohkeampaa kuin nyt on tehty mutta on hyvä seurata millä tavalla tämä uusi malli nyt vaikuttaa siihen että opinnot saataisiin nopeammin maaliin

lainsäädäntö vaatiikin nyt muutosta niin että ehdonalaiseen vapauteen hakevan vangin hakemusta ei oteta hovioikeuden käsittelyyn jos rikosseuraamuslaitoksen keskushallintoyksikkö vastustaa vapauttamista tai jos arvio vangin riskistä käyttäytyä väkivaltaisesti ei puolla vapauttamista

vaikka tästäkin välillä kuulee arvostelun sanoja että lupasitte näin ja näin ja kuitenkin nuorisotyöttömyys on pahentunut ja nuoria jää ilman opiskelupaikkoja niin täytyy peilata asiaa ehkä siinä tulokulmassa mitä työministeri ihalainen on täällä istunnossakin useamman kerran tuonut esille että miettikää minkälainen olisi tilanne jos nuorisotakuuta ja siihen liittyviä toimenpiteitä ei olisi tehty

hovioikeuden tulee hylätä hakemus jos rikosseuraamuslaitoksen keskushallintoyksikkö vastustaa vapauttamista tai jos arvio vangin riskistä käyttäytyä väkivaltaisesti ei puolla vapauttamista

pidän myös myönteisenä sitä että oppivelvollisuusiän pidentäminen on nyt siinä mallissa mistä ministeri ihalainen täällä viime kyselytunnilla kertoi

päivänä joulukuuta tänä vuonna ja toivon että asia etenee nopeasti niin että arkemme on näidenkin rikollisten osalta tulevaisuudessa turvaksi

edustaja hoskonen poissa edusti hakkarainen

tiusanen täällä salissa todisti

hän väitti että on edellytetty tällaisia toimenpiteitä että yliopistolle on rahoitusta tämä laakkonen tuonut

tosiasiahan on se että ei kannettu oppilas koulussa pysy vaan tarvitaan ennen muuta panostuksia sinne että nuorille saadaan apua ja tukea siinä vaiheessa kun jatkopaikka ei ole helpolla löytymässä

itse en ole mistään löytänyt todistetta siitä että hän olisi edellyttänyt että yliopiston pitää tehdä tällaisia toimenpiteitä jotta hän rahaa antaa

arvoisa puhemies

hän on yksityisenä henkilönä käynyt lahjoituksen jälkeen keskustelua siitä mitä hän pitää tärkeänä ja minun mielestäni sananvapauteen kuuluu se että meistä jokainen voi pohtia sitä

tämä kokoomuksen opetusministerien johdolla käyntiin laitettu perusopetus paremmaksi hanke jatkuu siis nyt ja on hyvä että tätä rahaa löytyy

tässä se rahoitus kun yliopistojen perusrahoitus on turvattu ja se on nyt sidottu myös indeksiin ja yliopistoille on annettu mahdollisuus lisäksi kerätä ulkopuolista rahaa nimenomaan tapahtuu niin että raha ohjautuu yliopistolle ja yliopisto käyttää sen ja sitä ei voi missään tapauksessa lahjoittaja korvamerkitä että minä haluan että tämä raha menee nyt tuohon pisteeseen vaan lahjoittaja voi valita vain sen mitä yliopistoa hän on rahoittamassa ja pääomittamassa ja sitä kautta vankistamassa sen yliopiston asemaa

uskon että tämä opetusryhmien pienentämisraha on sellainen jolla pystytään parhaiten vastaamaan myös luokan työrauha asioiden rinnalla noihin ehkä hieman liukuvalla tasolla oleviin pisa tuloksiimme

yksi mikä minua itseäni jäi mietityttämään on se että en löytänyt vastausta siihen onko ensi vuodelle varattu myös kerhorahaa ensi syksystä eteenpäin

tiusasella on tällainen tieto että tämän rahan taustalla on ollut tuollainen edellytys niin silloin varmasti kannattaa toimenpiteisiin ryhtyä

liikennehankkeet ovat sellaisia jotka ansaitsevat varmasti aina osan keskustelusta tässäkin salissa ja itse asiassa aivan tässä viime vuosina ovat erityisesti esille nousseet nämä valtion pienemmät tiet jotka ovat suomessa erittäin merkittävässä asemassa

olisin sitä mielelläni tuossa ministereiden paikalla ollessa kysynyt jos olisin silloiselta puhemieheltä puheenvuoron saanut

arvoisa puhemies

se on hallituksen yhteinen linjaus

ne ovat valitettavasti ehkä jääneet muutamien isojen hankkeiden varjoon ja nämä isot toki maamme kokonaisuuden kannalta erittäin tärkeät hankkeet ovat vieneet liikenneinfrarakentamisesta hyvin suuren leijonanosan

toivon että siinä edetään reippaalla tahdilla ja se pitää saada nyt valmiiksi

viime kaudella silloinen peruspalveluministeri paula risikko teki lain jo käytännössä valmiiksi ja nyt se on vain maaliin vietävä

tietysti oma osansa ovat sitten nämä sillat jotka ovat nousseet näillä samoilla teillä esille ja jotka vaativat pikaista peruskorjausta

sitä nyt tietysti me kokoomuksessa odotamme ja myös sitä että taataan korkeasti koulutettujen opettajien ja henkilökunnan osuus myös varhaiskasvatuksessa jatkossa

itse toivoisinkin että nyt kun hallituskausi ja eduskuntakausi tulee taitekohtaan seuraavalla kaudella yhtenä tällaisena isona kokonaisuutena esille nostettaisiin myös toisen ja kolmannen asteen pienempi valtion tieverkko ja otettaisiin se aivan omaksi hankekokonaisuudeksi niin että se ei joutuisi kilpailemaan jokainen pieni tiehanke näitä isoja länsimetroja ja muita vastaan vaan voisimme aidosti nähdä sen yhtenä kokonaisuutena ja yhtenä miehenä ja yhtenä naisena olla puolustamassa sitä että myös tuo verisuonisto pysyisi tuolla maakunnassa kunnossa

opettajien pätevyysvaatimuksista ei saa tinkiä eli ei luokanopettaja ei aineenopettaja ei lastentarhanopettajatasosta se pitää huolehtia jatkossakin

sen rajaaminen on perusteltua silloin kun vanhemmat ovat kotona

raideliikennehankkeista olemme pitkään kansanedustajat hämeestä pitäneet yli puoluerajojen yli hallitus ja oppositiorajan esillä helsinkitampere pääradan välityskyvyn parantamista

se on kokoluokaltaan sellainen hanke että se vaatii vahvan yhteisen tahdon että se laitetaan kuntoon ja kaikki ketkä tilannetta ovat seuranneet ymmärtävät myös sen että tämän yhteyden kuntoon saattaminen on itse asiassa koko maamme kilpailukyvynkin kannalta erittäin keskeinen asia

arvoisa puhemies

ne ovat sitten pidemmälle aikajänteeltään ulottuvia mahdollisesti helsinkiforssapori junayhteys sekä lahdesta heinolan kautta pohjoiseen olevat raideyhteydet

ajattelin ottaa omassa puheenvuorossani muutaman asian esille jotka ovat minun mielestäni vaikeana talouden aikana sellaisia arvovalintoja jotka on syytä esillä pitää

tulen myöhemmin kun tänään puhumme liikenneasioista toisessa kohdassa kun hallituksen esitys autokatsastuksesta tulee esille puhumaan vielä hieman maamme autokannasta joka valitettavasti edelleen ikääntyy kovaa vauhtia ja myös siitä miten voisimme tulevaisuudessa autokannan säädöksiä ja muun muassa talvirengassäädöksiä muuttamalla saada myös tiemme pysymään paremmassa kunnossa

ensimmäisenä varhaiskasvatuslaki päivähoitolain päivittäminen sitten hieman perusopetuksesta nuorten yhteiskuntatakuusta ja lukio opetuksesta sekä lopuksi aivan muutama sana vanhuspalvelulaista

kannustaisin kaikkia jotka tätäkin keskustelua seuraavat tutustumaan vaikkapa janakkalan kuntaan joka on tuossa ja hämeen hämeen kautta mene hämeenlinnan kupeessa elinvoimainen kunta

olen äärimmäisen tyytyväinen että vaikka meillä taloudessa on tiukka aika ja tarvitsemme varmasti jatkossa lisätoimenpiteitä talouden tasapainottamiseksi niin että emme tätä maata velalla elätä lapsiemme piikkiin niin pystymme tekemään sellaisia arvovalintoja jotka ovat olleet pitkään toivelistallamme

se on säilyttänyt kyläkoulunsa siellä on poikkeuksellisen paljon kyläkouluja mutta heidän perusopetuksen kustannuksensa ovat erittäin alhaiset

eli se ei osoita sitä että aina tuo suuren ekonomia toimisi ja pieniä kyläkouluja kannattaisi alas ajaa

yksi sellainen on varhaiskasvatuksen ja päivähoitopalveluiden lainsäädännön valmistelu ja hallinto ja ohjauksen siirtäminen ensi vuoden alussa sosiaali ja terveysministeriöstä opetus ja kulttuuriministeriöön

ja aina täytyy muistaa eilen omassa kunnanvaltuustossamme lopella lisäsimme jälleen koulukuljetuksiin merkittävästi rahaa että kyllä se on sellainen mikä menee niin sanotusti tuhkana tuuleen jos lapsia kuljetetaan tuo maksimiaika ympäri kylää että he pääsevät kouluun kun lähikouluun olisi mahdollisuus usein mennä kävellen

työpaikat syntyvät tulevaisuudessa entistä enempi pieniin ja keskisuuriin yrityksiin ja ennen muuta palvelusektorille

eli inhimillisestä näkökulmasta itse kannatan ehdottomasti näiden ainakin kolmiopettajaisten koulujen tulevaisuutta

olen samaa mieltä kuin täällä on kerrottu että me tarvitsemme uusia keinoja helpottaa työpaikkojen syntymistä

hän jo viime syksynä vuosi sitten lupasi että asiaa viedään vauhdilla eteenpäin ja lupasi silloin valtakunnallisilla varhaiskasvatuspäivillä että hän asettaa jo tämän vuoden ensimmäisinä kuukausina tuon työryhmän valmistelemaan varhaiskasvatuslakia

haluan vielä lopuksi kiittää teitä kansanedustajakollegoita jotka istunnon loppuun asti olette olleet

se olisi kyllä jo oikeus ja kohtuus hoitaa että vanhemmuus ei aiheuttaisi ainoastaan naisvaltaisille aloille taakkaa ja jäisi vain niiden kannettavaksi vaan kantaisimme yhteisvastuullisesti vastuun lapsistamme myös tässä tilanteessa

ei asia edennyt mihinkään mutta nyt onneksi pienen patistelun jälkeen asia on ottamassa askelia eteenpäin ja saamme tähän maahan ajanmukaisen varhaiskasvatuslain

tämä on merkittävä asia ja pidän tärkeänä sitä että tämä vielä voitiin käsitellä tämän vuoden puolella eduskunnassa ja saada tätä kautta lakivaliokunnan käsittelyyn

pidän myös erittäin arvokkaana sitä että vaikka joudumme uudelleenarvioimaan kuntien valtionosuuksia niin samaan aikaan pystymme tekemään korvamerkittyjä panostuksia perusopetuksen laadun parantamiseen

kireä työn verotus tarkoittaa sitä että suomessa tehdään vähemmän työtä ja työn verotusta on ensi kevään hallitusneuvotteluissa pyrittävä alentamaan

niin kuin sanoin eivät nämä lainsäädäntömuutokset tuo takaisin näitä rikoksen uhreja mutta jos tällä lakialoitteellani ja lakimuutoksella voimme estää että rikoksentekijät eivät enää uusi näitä järkyttäviä tekojaan niin voimme nukkua yömme rauhassa

uusia työpaikkoja syntyy varmasti kotimaisen uusiutuvan energian myötä sinne niitä luodaan mutta myös suomalainen ruoka työllistää paljon

tämä jatkaa sitä työtä jonka entinen opetusministeri sari sarkomaa aloitti pop ohjelman käynnistämisellä ja sitten ministeri virkkunen jatkoi sitä viime hallituskaudella ja nyt tätä viedään myös eteenpäin

sillä on iso merkitys

pidän myönteisenä myös sitä että uutena tulemme käynnistämään ensi vuonna valtakunnallisen lukuinto ohjelman jonka tavoitteena on innostaa lapsia lukuharrastuksen pariin